herra puhemies

selonteon lähtökohdissa on todettu että suomen liikennejärjestelmä on keskeinen kilpailukykytekijä koska maa on laaja ja kuljetusetäisyydet pitkiä teollisuus ja asutus ovat sijoittuneet koko maahan ja paljon raskasta tavaraa kuljettavien metsäteollisuuden yritysten osuus tuotannon määrästä on ollut suuri

liikenteen turvallisuus sujuvuus ja toimintavarmuus sekä matka ja logistiikkaketjujen saumattomuus ovat keskeisiä palvelutasotekijöitä niin tavara kuin henkilöliikenteessäkin

liikennepoliittisilla linjauksillaan hallituspuolueet pyrkivät tämän selonteon mukaan kolmeen päämäärään jotka ovat tämän selonteon mukaan seuraavat

köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen toisena julkisen talouden tasapainottaminen ja kolmantena kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

näin opposition kansanedustajan silmin asian näkee tarkemmin ja voi heti suoraan sanoa että köyhyys ja eriarvoisuus eivät vähene etenkään maaseudun asukkaiden ja yritysten näkövinkkelistä katsottuna

kun polttoainehinnat ja arvonlisävero ovat kohonneet ja kohoavat tulee maaseudulla asuville lisäkuluja koska suomessa riittää ajettavia kilometrejä

arvoisa puhemies

selonteon mukaan maaseudulla väestö on vähentynyt

väestöpohjan pieneneminen aiheuttaa kannattavuusongelmia liikennepalveluiden järjestämiselle

maaseudun asukkaiden ja yritysten toimintamahdollisuudet on kuitenkin turvattava tarjoamalla riittävä liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso

tuossa edustaja rajamäki syytti vähän perussuomalaisia heti puheenvuoroni jälkeen että perussuomalaiset eivät ole tukeneet sosialidemokraatteja siinä että suomessa ja maailmalla olisi saatu keinottelijoitten ja pank kien rahanahneus kuriin

minusta perussuomalaiset eivät ole ainakaan sinä aikana kun olen eduskunnassa ollut olleet semmoisessa asemassa että olisi paljon pystytty tukemaan

jos ei hallitus lähde tekemään suomalaisten veronmaksajien edestä lakia ja lainsäädäntöä joka saisi keinottelijat ja pankit kuriin niin me oppositiossa olemme aika heikoilla

mielestäni nykyään pitäisi aloittaa jo yksityisautoilun tukeminen harvaan asutulla maaseudulla jossa ei enää tänä päivänä juuri julkista liikennettä ole

mielestäni edustaja viitasella oli vähän sama linja siinä

ehdin jo unohtaa kun en saanut tätä vastauspuheenvuoroa aikaisemmin mikä se pointti oli mutta minusta sekin oli vähän väärä arvio tälle perussuomalaisten nykyiselle eduskuntaryhmälle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri ihalainen vähän viittasi puhuessaan vaikeasti työllistettävistä ja pitkäaikaistyöttömistä siihen että olisi tulossa joitain uusia ratkaisuja heidän työllistämiseensä

toivottavasti tämä ympäristönsuojelulaki johtaa vesistöjen ja soiden kannalta kestävään toimintaan ja saa aikaan sen ettei turvetuotannolle aiheudu uudesta laista kohtuutonta haittaa ja sen että turvetuotantoalan ja energiantuotannon ympäristölupien käsittelyajat saadaan putoamaan tällä uudella ympäristönsuojelulailla muutamasta vuodesta muutamaan kuukauteen niin että saadaan tehostettua toimintaa

onko siellä nyt ajateltu jotain semmoista ratkaisua että pitkäaikaistyöttömiä voitaisiin työllistää esimerkiksi johonkin vuoden jaksoon

nuorilla on monesti vain kaksi kuukautta se työllistämisjakso ja nuori joka pääsee pitkän työttömyyden jälkeen töihin rupeaa sitten jo laskemaan päiviä siinä vain että milloin joutuu pois sieltä työstä

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan että sosiaali ja terveyspalvelut sote järjestettäisiin tulevaisuudessa tukeutuen pääsääntöisesti niin sanottuun vastuukuntamalliin tai isäntäkuntamalliin

siinä ei muodostu semmoista työssäkäynnin rutiinia että rupeaisi ajattelemaan että työttömyysputkesta on mahdollisuus päästä joskus jopa oikeisiin töihin

edustaja kokko toi jo aiemmin esille vastalauseeseen liittyvät näkökohdat jotka olivat aika paljon samanlaisia tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa kuin täällä ympäristövaliokunnassa

tavoitteena on julkisen sektorin ja elinkeinoelämän uudenlaisella yhteistyöllä luoda nykyistä tehokkaammin mahdollisuuksia käyttävän alueen kasvua ja kehitystä tuleville palveluille ja liiketoiminnalle

vastuukuntamallissa sosiaali ja terveydenhuollon asioita käsiteltäisiin yhteislautakunnassa jonka suhde isäntäkunnan päätöksentekoon on jäänyt valmistelussa hyvin epäselväksi

vaikuttavuus ja tuloksellisuus ja osaaminen yli hallinnonrajojen siitä hallitus on huolissaan

muun muassa liikennealan työvoiman saatavuudesta he sanovat että ei ole työvoimaa jos ei tuoda ulkoa

he unohtavat kokonaan suomalaisnuoret jotka voidaan kouluttaa vastaamaan tätä liikennealan työvoimatarvetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen sijaan laajan tason sote alueella joka vastaa nykyistä sairaanhoitopiiriä edustajat valittaisiin perustason sote alueelta

tämä ei toteuta nykyistä hallitusohjelmaa jossa lukee että pyritään lisäämään paikallista demokratiaa päätöksenteossa

verrattuna nykyiseen sairaanhoitopiirijärjestelmään jokaisesta kunnasta ei olisi enää edustusta laajan tason sote alueilla

tämän hyväksymällä me voimme siirtää portugalin velat jopa vielä syntymättömien lastenlapsiemme maksettavaksi

lisäksi hallitus pyrkii vesittämään pienempien kuntien vaikutusvaltaa esittämällä niin sanotun äänileikkurin poistamista joka on taannut että yksikään kunta ei saa yksinmääräämisvaltaa päätöksenteossa

valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle portugalille annettavaa lainoitusta varten euroopan rahoitusvakausvälineelle myönnettävästä valtiontakauksesta sisälsi monia yksityiskohtia siitä kuinka portugali oli ollut kykenemätön tekemään talouteensa riittäviä korjaustoimia ja ajautunut toisten jäsenmaiden autettavaksi

arvoisa puhemies

vallitseva perustuslain tulkinta lähtee siitä että jokaisesta kunnasta on oltava edustus ja että yhdelle kunnalle ei saa antaa mahdollisuutta käyttää yksinmääräämisvaltaa

ero edellisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä muodostettuihin sote yhteistoiminta alueisiin on siinä että kaikilla kunnilla oli mahdollista osallistua päätöksentekoon ja niillä oli mahdollisuus valita myös kuntayhtymämalli isäntäkuntamallin ohella

sama tiedonanto sisälsi myös lukemattoman määrän ehdotuksia ja toivomuksia jotka portugalin tulisi toteuttaa jotta se saisi taloutensa tervehtymään ja velkansa maksettua tulevaisuudessa

eikö euroopan unionin ja rahoittajamaiden kannattaisi odottaa rauhassa portugalin vaalien yli että velkajärjestelyt voitaisiin sopia portugalin tulevien päättäjien kanssa

kauas pois karkaavat niin päätöksentekovalta kuin palvelutkin niiltä jotka ovat sattuneet asettumaan asumaan suurten kaupunkikeskusten ulkopuolelle

hyvin ei taida mennä kenelläkään tässä sixpackin suomessa

kuinkahan monta kertaa tuota euroopan rahoitusvakausvälinettä ervvtä on muutettu sitä ennen ja onko euroopan unionia silloin enää olemassa

tänä päivänä täällä on puhuttu takauksista vakuuksista sijoittajien vastuusta mutta mitään konkreettista ja veronmaksajille yksilöitäviä faktoja siitä että takauksiin käytetyt valtiomme ottamat velat eivät lankea kansalaistemme maksettavaksi ei ole annettu

hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueitten edustajat ovat ottaneet näistä tukiehdoista vain täyden poliittisen vastuun mikä tarkoittanee ettei mitään todellisia takuita ole eikä taida tullakaan

sanotaan että jos me perussuomalaiset emme äänestä paketin puolesta niin tulee paha peikko joka syö pankkimme putsaa eläkeyhtiömme ja rahamiehet jotka ovat tehneet suurten voittojen toivossa riskisijoituksia portugaliin

arvoisa puhemies

tuen edustaja soinin esittämää pontta että eduskunta ei hyväksy tiedonannossa esitettyä osallistumista portugalin lainoitusohjelmaan vaan nämäkin voimavarat käytetään vaikeuksissa olevien suomalaisten

edustaja

keskustelu pyöri kolme tuntia lähinnä vanhusten laitoshoidon alasajon parissa ja hallituspuolueiden edustajat keskittyivät lähinnä haukkumaan perussuomalaisten rakennepakettiin tekemiä muita ehdotuksia

keskustelussa puheenvuoroa yli kolmen tunnin odottamisesta huolimatta joten en päässyt kritisoimaan sitä että keskustelu pyöri yli kaksi tuntia vanhuspalvelulain heikentämisessä ja syytöksissä että perussuomalaiset eivät esityksessä olevia lauseita ymmärtäneet

arvoisa puhemies

tässä on paljon puhuttu ongelmista mitä kuorma autojen mittojen ja massojen kasvattaminen on aiheuttanut

tiehankkeet ovat hyviä työllisyyshankkeita elinkeinopolitiikan hankkeita ja siksi olisi toivottavaa että tämän pisara ratahanke olisi korvattu tämmöisillä pienemmillä hankkeilla tänne toisen asteen ja alemmanasteisen tieverkon osalle

siellä on paljon vanhoja kivisiltoja mihin tulivat painorajoitukset ja nyt sitten metsänomistajat ja maatilanomistajat joutuvat maksamaan suurempia rahteja kun autot joutuvat kiertoteitä käyttämään

se tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja on osittain seurausta huonosta hallinnosta

tämä on siis tekemättömien töiden luettelo ja tästä voi tehdä vain sen johtopäätöksen että hallituksella on pallo pahasti kateissa

arvoisa puhemies

nyt jo vanhusten laitospaikkoja on vähennetty ja suuntaus asua kotona mahdollisimman pitkään on ollut jo vuosia vallalla

käytännössä monet vanhukset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään aivan vapaaehtoisestikin

silti moni vanhus kokee olonsa turvattomaksi ja yksinäiseksi vaikka maksimaalinen kotiapu käy ja turvaranneke on käytössä

tämä maan hiljaisin sota aikana tai sitä ennen syntyneiden vanhusten joukko on opetettu noudattamaan lakeja sääntöjä ja kunnioittamaan auktoriteetteja joten tuskin he valittavat nykyisen hallituksemme huonoista päätöksistä

omaishoitajien määrä on lisääntynyt ja entistä huonokuntoisempia vanhuksia hoidetaan kotona joko toimien päätoimisesti omaishoitajana mitättömällä korvauksella tai ilmaiseksi oman työn ohella

arvoisa puhemies

tuosta edustaja saarakkalan puheesta kokosin tämmöiset ylioptimistiset odotukset

ne kuvaavat hyvin tuota hallitusohjelmaa mikä on ollut meillä edellisinä vuosina ja varmaan samalla linjalla tämä jatkuu

nytkin kun katsoo näitä mappeja taikka lehtiöitä tai luetteloita tästä toiminnasta niin kun tämmöinen kasa lyödään käteen kun viikonlopuksi lähtee ja sitten kun käy vähän markkinoilla ja muualla niin kyllä se tutustuminen näihin ohjelmiin varmaan monella jää aika vähiin kun katsoo tätä salin miehitystä

tosin nyt on jo ilta sillä lailla että olisi ehkä välillä eduskunnankin hyvä olla kotona lepäämässä niin että jaksaisi siellä tutustua näihin papereihin ja vähän katsoa missä mennään ja katsoa vähän ympärilleenkin välillä ettei aina olisi puhumassa

vtthän on nyt edustanut semmoista asiantuntijaorganisaatiota mistä yritykset ovat saaneet ostaa koestustoimintaa ja testaustoimintaa tuotekehityksensä edistämiseen ja siihen että saa kaupallisia näyttöjä siitä ja pohjaa sekä kotimaankauppaan että ulkomaankauppaan

nythän meiltä tietysti puuttuu tätä testaustoimintaa ja muuta osaamista että saataisiin liikkeelle tuotteita enemmän

nämä hallituksen toimet ovat tämmöisiä että ne aiheuttavat tuolla työmarkkinoilla ja kansan parissa vain epävakautta

semmoista jatkuvuutta mihin voisi turvautua sillä että kun tekee hyvin töitä voisi saavuttaa jotain sitä ei tässä yhteiskunnassa enää oikeastaan ole

ja jos pyritään vakauttamaan ja kehittämään jotain niin ehkä se syy siihen että ollaan tässä tilanteessa ei olekaan hallituksen vaan se on se että on koulutettu ihmisiä

sen on nyt sitten tuhonnut lähinnä se että on tullut tuo kansainvälistyminen ja on puhuttu etteivät suomalaiset yritykset ole kansainvälistyneitä

se on kyllä pitkä kehitys mutta se on nukuttu täällä eduskunnassa eri suurten puolueitten ja hallitusten toimesta ihan täysin ohi ajan

nyt me olemme vain tulleet semmoiseen tilanteeseen kun vieläkään ei ymmärretä että näitä varoja pitäisi käyttää oman kansan hyväksi vanhustenhoitoon omaishoidon tukeen ja muuhun

viime vuosina työpaikkoja on siirtynyt suomesta toisiin maihin etelä euroopan eu maihin ja eun ulkopuolelle

mitkä ovat nyt ministerien ja ministeriöiden keinot millä lähdetään estämään sitä muutosta minkä maailma on synnyttänyt siihen että me voisimme työllistää oman maan kansalaisia

meillähän on eussa vapaa muuttoliike joka aiheuttaa että valtio menettää verotuloja jatkuvasti ei saada yrityksiltä perittyä verotuloja eikä näiltä liikkuvilta työntekijöiltä ja meillä on yhä vähemmän valtion budjetissa käytettävissä varoja työllisyyden hoitoon ja kaikkien muittenkin asioitten hoitoon

millä tavalla on kiinnitetty huomiota tähän maailman aiheuttamaan tilannemuutokseen mikä on suuri tekijä tässä

on kumminkin perusteltua sanoa että budjetti on tasapainossa sinä vuonna jos menot ja tulot ovat yhtä suuret

ministerin pitäisi nyt varmaan ottaa esille seuraavissa neuvotteluissa tuo laskuvirhe että metsän kasvun sitoma hiilidioksidi tulee myöskin huomioitua etteivät suomalaiset joudu kohtuuttomasti maksamaan näistä torjuntavoitoista mitkä eivät ihan voittoja olleetkaan

ehkä viime hallituksen suurin ympäristötoimi oli kemiran tehtaan myynti yaralle että maanviljelijät joutuivat rahapulassaan luopumaan lannoitteitten käytöstä kovin pitkälle

nyt kun sattuu oikeusministeri ja peruspalveluministerikin olemaan vielä paikalla niin kysyisin onko oikein suomalaista nuorisoa kohtaan kun nuorisoa käytetään orjatyövoimana

mutta voisi keskittyä noiden haja asutusalueitten jätevesissä kumminkin rannikkoalueisiin ja jotain tukea rannikkoalueille viemäröinnin tekemiseen olisi hyvä ministeriltä vai onko ministeri samaa mieltä

no sitten tässä aamulla käsiteltiin opetusta ja leikkauksia opetustoimessa

heikkoa kehitystä tukee opetusministeriö joka kohdistaa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen leikkaukset maakunnissa ja pohjoisemmassa suomessa oleviin ammattikorkeakouluihin

niinpä ammattikorkeakoulujen koulutusaloja tulee suunnata tulevaisuuden tarpeiden mukaan

korkeatasoista ja tulevaisuuteen tähtäävää koulutusta voidaan tarjota myöskin pääkaupunkiseudun ulkopuolella mikäli sitä ei hallituksen harjoittamalla tukipolitiikalla estetä

on tärkeää että suomessa tarjotaan alueellista ammattikorkeakoulu ja yliopisto opetusta myös maakunnissa joissa opiskelu ja eläminen ovat opiskelijoille ja heidän maksaville vanhemmilleen halvempaa

kataisen hallitus on puuhastellut näkyvästi jo toista vuotta kuntauudistuksen ja lähipalveluiden turvaamisen parissa omasta mielestään ansiokkaasti mutta todellisuudessa se on onnistunut vain tuhlaamaan kuntapäättäjien virkamiesten työajan joutavaan byrokratiaan ja estänyt lähes kaiken tulevaisuuden suunnittelun kunnissa

tällainen toiminta on omiaan heikentämään yhteiskuntamme valmiutta selvitä kunnolla euroopan unionia uhkaavasta talouskriisistä joka on laukeamassa käsiin

vähitellen talousoppineet ovat päätyneet joukolla samansuuntaisiin arvioihin mitä perussuomalaiset ovat tuoneet julki eri yhteyksissä jo pari vuotta

arvoisa puhemies

esimerkkinä hän mainitsi väestön ikääntymisen aiheuttaman verotulojen pienenemisen eläkemaksujen ja sairauskulujen kattamiseen tarvittavien varojen kasvun

hallituksen olisi pitänyt aloittaa kuntauudistuksen suunnittelu kuntakuulemisilla ja värvätä kuntien päättäjät pohtimaan mahdollisia vapaaehtoisia kuntaliitoksia joilla olisi voitu saavuttaa alueellisia synergiaetuja niin terveydenhoidossa kuin vanhustenhoitopalveluissakin

tämä pitää osin paikkansa kun unohdetaan kokonaan nyt eläköityvän väestön aikanaan maksamat verot ja eläkemaksut jotka ovat tainneet huveta edellisten hallitusten ja eläkeyhtiöiden tekemiin kannattamattomiin ja tuottamattomiin sijoituksiin joita aikanaan on politiikan areenoilla hehkutettu

paikallisia koulutustarpeitakin olisi ollut hyvä puntaroida kunnissa ottaen kuitenkin samalla huomioon yhteiskunnan muutoksen ja sen mukanaan tuomat uudet koulutukselliset haasteet

oikeita syitä valtiontalouden heikkoon tilaan pitänee hakea euhun liittymisestä raha ja työmarkkinoiden vapautumisesta ja vapaasta globaalista kaupasta

suomessa on jo turhan pitkään koulutettu nuoria perinteisiin ammatteihin muun muassa teollisuustyöntekijöiksi vaatetusalalle joka ikävä kyllä lähti täältä halvan työvoiman maihin jo kaksikymmentä vuotta sitten

nämä ovat muuttaneet suomea ympäröivää maailmaa niin että täällä ei enää pärjätä sillä että poliittiset päätökset tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty vaan pitää ottaa muuttunut ympäristö huomioon

samoin puhelinteollisuudelle koulutetaan yhä edelleen työvoimaa vaikka samaan aikaan heitä on vapautunut työmarkkinoille nokian tehtaiden lakkautuspäätösten myötä

pitää ymmärtää se että pienelle maalle ei koidu etua siitä että maksamme eu maksuja joidenkin maiden puolesta ja osallistumme kaikenlaisiin hankkeisiin avokätisenä maksajana

niissä ei kuitenkaan nykyinen tai viimeisten viidentoista vuoden aikana hankittu ammattitutkinto enää vastaa nykypäivän tarpeita koska alan kehitys on niin nopeaa

pahiten maamme taloutta lienevät viime aikoina rasittaneet eu alueella vapaasti liikkuvat muihin eu maihin eun ulkopuolelle ja veroparatiiseihin rekisteröidyt firmat jotka eivät maksa verotuloja suomeen

monissa tapauksissa kunnat ovat joutuneet ahdinkoon yhteiskunnan muuttuessa ja globaalin kaupan vietyä markkinat perinteisiltä tuotteilta

siihenkin lisättiin kumminkin veronumeron käyttäjän rekisteröitymisvelvollisuus jota ei tehdä automaattisesti mikä vähän heikentää sitäkin systeemiä

sodan jälkeen kunnissa oli ihmisillä töitä